arvoisa puhemies

se on selvä että meillä on muutamia toimivia kaivoksia poissa lapissa momassa kevitsa jossa on laajennus meneillään ja se on erinomainen asia ne tuovat työtä ja tuovat laajemminkin

löytäjää ja tilauskantaa alihankintojen kautta timosen kaivosteollisuus

metsäteollisuus ovat aloja jotka joissa on vielä meillä erittäin kova potentiaali myös pohjois

olisiko sillä sektorilla jotakin tehtävissä koska vtvn mukaan te palvelujen uudistus saattoi haitata muun muassa nuorisotakuun tavoitteita

tuomas pöystin mukaan hallitus on myöntänyt tämän merkittävän poikkeaman mutta ei ole kertonut uusista toimista tilanteen korjaamiseksi

useat ihmiset eri ammattiryhmistä ottavat esille sen että miten voi olla mahdollista että yhä meillä suomessa lyhytaikaisiin tai vähän pitempiciakasisijaisuuksiin on niin vaikea saada työntekijöitä ja samaan aikaan meillä on kasvava työttömyysongelma tämä on rakenteellinen kysymys joka meidän tulisi ratkaista sitä ei ole vielä ratkaistu ja se ratkaisu jää seuraavalle

toki tänään vastauksissa kuultiin muutamia korjauksia ja ihan hyviä ajatuksia mutta tarvitaan varmaan paljon muutakin

arvoisa puhemies suomi nousee yhdessä tekemällä ja yrittäjyydellä ei

euroopan komission ennusteen mukaan suomi on ensi vuonna euroalueen ainoa jäsenvaltio jossa talous kasvaa alle prosentin vauhtia

seuraavana edustaa suutari koska poissaolot edustajat hautala männistö

kuten on todettu suomen nykyinen hallitus on kyvytön tekemään tarvittavia toimenpiteitä joilla voitaisiin vaikuttaa siihen että taloudessamme oleva vakava hätätila voitaisiin korjata

kaikki eduskuntapuolueet tavoittelevat

uuden suomalaisen työpaikan saantia

nyt hallitus on painanut paniikkinappulaa lähettämällä ministeriöille kirjeen jossa vaaditaan tekemään uusia toimenpide esityksiä jotka parantaisivat kasvua ja työllisyyttä lyhyellä aikavälillä

tämä tarkoittaa että meidän on lisättävä ponnistelujamme rakenneuudistuksen toteuttamiseksi jotta pitkään jatkuneet ongelmat poistuisivat

ymmärrämme että vain sillä pelastamme lapsemme tulevalta velkavankeudelta

suomessa on aloittanut ja

mitä puuttuu yrityksiä jotka investoivat ja työllistävät lisää

tässä korjaillaan nyt lipposen ensimmäisen hallituksen tekemiä päätöksiä joilla hyväksyttiin valtionyhtiöiden holtittomat palkitsemisjärjestelmät

jos tämä talouden tasapainottaminen on näin helppoa niin olisi kannattanut lähettää ministeriöille kirjeitä jo huomattavasti aikaisemmin vaikkapa siinä vaiheessa kun pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen jättivät uppoavan laivan

suomessa on kohtuullisen paljon mikrobeja globaaleja suuryrityksiä mutta meiltä puuttuu kasvavaa pienehkö keskisuuri ja vientiä harjoittava yritys

teen sen vuoksi

silloin olisi asiamme ratkaisevasti

arvoisa puhemies

viennin edistäminen on ensiarvoisen tärkeää sillä keskisuurten yritysten kasvu ei mahdu kotimaan viennin kehitys vie viemisen osaaminen on saatu ulos

olemme saaneet luottoluokittajilta ja eun komissiolta viimeisen varoituksen siitä että välttämättömiä päätöksiä ja uudistuksia ei voi enää perua tai lykätä

jos kesäyliopisto jäiset tulivat keskusten

sekä yritysten tutkimus kehitys ja innovaatiopanostukset ovat nokian jälkeisessä

samaan aikaan kun taloustilanteen korjaamiseen haetaan ratkaisuja tehdyt korjaustoimenpiteet alijäämäisten budjettien tasapainottamiseksi aiheuttavat lisää ongelmia

suomen hyvinvointi on aikaisemmin rakennettu suomalaisen yrittäjyyden ja varsinkin pienyrittäjyyden ja maatalouden yrittäjäharjoittajien ja työnteon varaan

näille yrittäjille kuten avoimet yhtiöt kommandiittiyhtiöt toiminimet ja maatalousyrittäjät jotka täyttävät yrittämisen statuksen pitäisi antaa samanlainen helpotus jonka osakeyhtiöt saivat yhteisöverouudistuksessa

osaamisen ja koulutuksen painopistealueella uudistetaan suomalaista koulutusta peruskoulusta korkeakouluun sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta

kolme tee on erityinen mahdollisuus juuri suomelle koska meillä on osaamista ja kolmed ei muuta globaalin suurtuotannon lokaaliksi

näillä toimilla nostetaan osaamisen tasoa vähennetään syrjäytyneiden nuorten määrää lisätään tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta sekä luodaan uutta koulutusvientiä

on välttämätöntä että tiedämme mitä suomelle tapahtuu kun teollinen työ muuttuu suunnitteluksi ja paikalla tulostamiseksi esimerkiksi

hyvinvoinnin ja terveyden painopistealueella toteutetaan palveluiden ja tietojärjestelmien sekä tiedon laajaa integraatiota niin että ihmiset saavat palvelunsa yhteensovitettuna

tämä kolme tee halusin tuoda vain esimerkkinä tarpeestamme puhua tässä salissa enemmän tulevista mahdollisuuksistamme ja niin

hallituksessa vihreä ajatusmaailma on saanut liian suuren vallan ajatusmaailma joka on äärettömän kaukana todellisesta kestävästä kehityksestä

sen sijaan että puhuisimme täällä

näillä toimilla vahvistetaan julkisen talouden tasapainoa ja lisätään palveluiden ja asioiden sujuvuutta kokonaisvaltaisuutta ja oikea aikaisuutta

poliittiset päätökset ovat aina kompromisseja

siksi poliittisen päätöksenteon varaan rakennettu tulevaisuus ei ole ratkaisu hyvinvointiin jos koulutus pk sektori ja teknologian kehitys ajetaan alas samaan aikaan kun kaikki toiminta keskitetään kehä kolmosen sisälle ja maaseutu unohdetaan

arvoisa rouva puhemies

sosialidemokraattien tekemä välikysymys on alusta loppuun asti kansalaisten pelottelua ja huomion kääntämistä pois hallitusohjelmassa olevista lukuisista kärkihankkeista joilla suomea laitetaan nyt kuntoon

kirjailija toimittaja tohtori ja sdpn entinen kansanedustaja lasse lehtinen ruoti rajusti puolueensa tilaa viime viikonvaihteen kirjoituksessaan ilta sanomissa

yksi suuri yksittäinen kohde yrityssektorilla on kuljetusala ja siihen voimakkaasti kohdistuva polttoainevero ja siihen liittyvä perusväylien ylläpito

demareiden aatteiden pohja on kadonnut jo vuosia sitten

hienon historian omaavasta uudistusliikkeestä on lehtisen mielestä tullut yhteiskunnan kehityksen jarru

kuljetusyritysten tilannetta huonontaa myös kaksi vuotta sitten rajat itäeurooppalaisille kuljetusyrityksille avannut eun säädösmuutos

demareiden jäsenkirjan omistava lehtinen pitää oikeana kansanedustaja timo harakan näkemystä jonka mukaan sdp pitää kiinni menneisyydestä ja vastustaa tulevaisuutta

tervetuloa demarit tähän päivään ja luomaan suomelle tulevaisuutta

lisäksi leikkaukset kohdistetaan heikompiosaisiin ja samalla kun vielä leikataan kunnilta satoja miljoonia euroja kuntien sosiaali ja terveydenhuolto tulee väistämättä heikkenemään rajusti

puhemies

lopuksi on pakko todeta ettei hallituksen toimenpiteillä ole saatu korjattua niitä asioita joita kehysriihessä lähdettiin tavoittelemaan

päinvastoin suomalaista yhteiskuntaa uhkaa kreikan tie

maan etu sitä vaatii mutta valitettavasti nuoret ministerit asettavat oman ja pankin edun etusijalle saadakseen asuntolainansa maksuun

näin se on arvoisa puhemies

euroalueen valtioiden ja hallitusten päämiesten allekirjoittamassa julkilausumassa evmn äänestyssääntöjä muutettiin niin että niihin sisällytetään hätätilamenettely

arvoisa puhemies

mutta aina voidaan kysyä

miksi te ministerit vapaavuori taikka ihalainen ette ole nähneet pk sektoria tällä hallituskaudella sellaisena asiana että sillä voitaisiin työllisyyttä lisätä

pääministerin brysselin reissut tulevat kalliiksi suomalaiselle veronmaksajalle ja sen lisäksi joka reissulla viedään pieni pala eduskunnan budjettivaltaa brysseliin

vastatkaa nyt ihan rehellisesti tähän kysymykseen

taas kerran saksan liittokansleri merkel ja ranskan presidentti sarkozy kattoivat pöydän johon muut jäsenmaat tulivat kuulemaan mitä kuuluu ja kuka käskee

tällä tavalla ei voida jatkaa pitkään halonen ennusti maanantaiaamuna siis eilen eurooppalainen suomi ryn seminaarissa

nyt pääministeri katainen tekee omia päätöksiään savolaiseen tapaan

vielä juhannuksen alla ministeri rinne antoi ymmärtää että ikään kuin hallituskuri ei koskettaisi heitä ollenkaan ja tuosta vain korjauksia voidaan tehdä

en usko että haluaa sillä sieltä tulevat laskut on maksettava ajallaan

muun muassa lapsilisäleikkaukset voidaan perua ynnä muita esityksiä hän toi esille

ei hallituksessa olo tarkoita sitä että voidaan hyväksyä tai pitää hyväksyä kaikki mitä euroopan unioni ja pääministeri ehdottavat ja samaan aikaan asioita viedään kiireellä eteenpäin vaikka kiire on euroopan unionin herrojen itse tekemää näennäiskiirettä

ministeri rinne oppi nopeasti kuka määrää tahdin eli pääministeri ja pääministeripuolue

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ympäristönsuojelulaki

kokonaisuudessaan kyseessä on suuri lakipakettikokonaisuus minkä yhtenä tarkoituksena on laittaa täytäntöön teollisuuden päästöistä annettu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

toisaalta uusi direktiivi edellyttää myös että toiminnanharjoittajan on jatkossa laadittava selvitys jos laitoksen toimintoihin liittyy esimerkiksi maaperän pilaantumisen vaaraa aiheuttavien vaarallisten aineiden käyttöä tuotantoa tai ympäristöön päästämistä

koko ministeriporukka on lähtenyt hallitukseen jossa punnittiin vain kunnianhimo ei sitä mikä olisi ollut suomelle parasta

arvoisa puhemies

pääsääntöisesti muutoin lakipaketissa niin sanotut lupamenettelyt säilyisivät ennallaan lukuun ottamatta turvetuotannon sijoittumista koskevaa säännöstä

mistä johtuu että neuvoteltiin mistä tahansa euroopan unionissa niin aina tulee turpiin ja aina selitellään selvä häviö voitoksi ja suomalainen uskoo loputtomiin

voisi uskoa että perustuslakivaliokunta olisi jämäkkä eikä lähtisi tähän huutokauppaan etsimään porsaanreikää laista jossa viedään viimeinenkin pala itsenäisyyttä